tiura kysyi niin tämä on kyllä sinänsä pakottavaa lainsäädäntöä että jätevesien käsittelyjärjestelmää pitää tehostaa mutta ei missään tapauksessa pakottavaa lainsäädäntöä että lainsäätäjä velvoittaisi että se on pienpuhdistamo saati että velvoittaisi miltä laitevalmistajalta sen pitää olla

kysymys on viime kädessä aika pitkälti periaatteellinen tai hyvin monessa kohdassa siltä tuntuu

näidenkin säädösten toteuttamisen myötä suomeen on syntynyt tätä laitevalmistusta ja tässä on olemassa myöskin globaalit markkinat joihin ehkä sitten joku tässäkin salissa paljon kiitelty ympäristöteknologiayritys pääsee mukaan kun se on saanut kotimaista referenssiä

vaikka mitä sisällöllistä muutosta tai kehittämistä tehdään niin ne jotka vastustavat alkutilanteessa vastustavat sitten viime kädessäkin ja sama pitkälti pätee myöskin kannattajien osalta

se on tietysti siltä osin harmillista että kyllä ympäristöministeriössä on lain valmistelun yhteydessä tehty hirmuisesti töitä jotta me löytäisimme tälle lainsäädännölle sellaisen sisällöllisen ratkaisun että se luontoarvoja kunnioittavalla tavalla mahdollistaisi myös matkailupalveluiden jatkuvuuden pallaksella

kunnan pitää päivittää vesihuoltosuunnitelmat jotta asukkaat tietävät tuleeko tänne meille yhteisviemäri ja vain jos ei tule yhteisviemäriä sitten katsotaan kiinteistökohtaista ratkaisua

valiokunta yhtyy esityksen näkemykseen siitä että tämän ehdotuksen lähtökohta on huono nykytila ja sitä nykytilaa olen kovin harvojen kuullut tässä esityksen käsittelynkään yhteydessä puolustavan

sille pitää pystyä jotakin tekemään ja joku teistä nyt en pannut ylös kuka erittäin hyvin sanoi että asuntovaunukenttä sopii poikkeuksellisen huonosti kansallismaisemaan ja kansallispuistoon

kunnat antavat rakennusjärjestyksessä rakentamiseen liittyviä kaikenlaisia ohjeita ja mitä ilmeisimmin myös tätä sektoria koskevia ohjeita mutta ne eivät perustu asetuksen vaatimuksiin vaan siihen harkintaan jota kunnassa rakentamisen osalta on tehty

vaikka tosiaan valmistelukin oli huolellista niin valiokunta on hoksannut muutamia tärkeitä asioita esimerkiksi sen osalta milloin tuo asuntovaunukenttä pitää poistaa että se linkitetään siihen rakennusluvan lainvoimaisuuteen ja myös tämän jätevesien käsittelyn parantamistyön osalta

minusta on erityisen arvokasta että myös valiokunta ja ne jotka vastustavat tätä esitystä painottavat niin voimakkaasti nimenomaan pallaksen henkeä

toinen erittäin tärkeä ja valiokunnankin selkeästi linjaama ja ulossanoma asia on se että tämä lainsäädäntö on hyvin poikkeuksellinen ja tällä lainsäädännöllä on aivan puhtaasti poikkeusluonne

koli ja pallasylläs ovat kansallispuistoissa poikkeuksia eikä tämä lainsäädäntö tämä yksittäislaki tätä poikkeusluonnetta miksikään muuta

minusta oli hyvä asia että valiokunta tukee myös sitä että näin yksityiskohtainen sääntely esimerkiksi siitä montako metriä merenpinnan yläpuolella voi harjakorkeus olla on paitsi tarpeen myös välttämätön jotta voimme turvata asemakaava ja rakentamisvaiheessa sen että myös maisemallisia ja muita arvoja kunnioitetaan

ja on erittäin tärkeää huomata myös tässä keskustelussa että kävijämäärän kasvu tuolla suosituimmalla kansallispuistoalueellamme ei ole suoraan riippuvainen tämän majoituskapasiteetin rakentamisratkaisuista vaan se on kasvanut ja sen ennakoidaan kasvavan pitkälti riippumatta siitä millaisia ratkaisuja tämän hotellin kanssa tehdään

resurssikysymyksen kanssa me tulemme varmasti painiskelemaan paitsi pallasyllästunturin osalta muutoinkin luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnostustoimenpiteiden osalta

metsähallituksella on siinä hyvin keskeinen rooli niin kuin valiokuntakin toteaa ja metsähallituksen tähän tarkoitukseen osoitetulla momentilla ollaan aika tiukoilla sen kanssa mitä toimenpiteitä eri kohteissa voidaan tehdä

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan mietinnössä todetaan perustettaessa kolin kansallispuistoa eduskunta erityisesti painotti että matkailupalveluiden jatkuvuus tulee turvata tuossa kansallispuistossa

ensinnäkin pääministerin tässä puheessaan esittelemät kuusi painopistettä ovat pitkälti sellaisia joihin voi yhtyä mutta tämän ukrainankin ja monien tässä paperissa olevien asioiden osalta nousee jälleen keskeiseen rooliin tämä euroopan unionin ja venäjän välinen suhde

arvoisa puhemies

minusta on jonkin verran huolestuttavaa että hallitus kerta toisensa jälkeen tuo meille eu papereita joissa ei minkäänlaisena prioriteettina eikä ylipäätään minkäänlaisena kysymyksenä käsitellä tätä

kolmannen kerran totean että yva prosessin aikana tämän hankkeen toteuttamistapa on muuttunut huomattavasti ympäristön kannalta paremmaksi ja tällä tavalla ed

se puuttuu tästä se puuttui teidän viimekesäisestä selonteostanne vaikka venäjällä on keskeinen merkitys tässä eu energiapolitiikan kehittämisessä keskeinen merkitys näitten kauppasuhteiden kohdalta keskeinen merkitys siinä arktisessa puolessa jota te äsken korostitte

esimerkiksi helcomin piirissä ja myös kahdenvälisesti jatketaan koko ajan keskusteluja myös venäjän kanssa siitä mitä toimenpiteitä itämeren tilan parantaminen edellyttää

ja todellakin meidän lähialueillamme nousee koko ajan lisää näitä keissejä joten pääministeri minäkin mielelläni ja hyvällä ajalla kuulisin teidän analyysiänne siitä miten suomen hallitus tämän sektorin nyt näkee

jollei espoon sopimuksen ratifiointi ole mahdollista on ehkä syytä katsoa mikä on sitten se struktuuri jonka puitteissa näitten isojen hankkeitten jotka mainitsitte ed

eli siinä mielessä kokonaismitoitus riippuen aina siitä kuinka paljon niitä vaunuja on kuinka paljon niissä on ihmisiä matkailukeskuksen alueelle ei niin paljon kasva

saattaa olla että hotellin uusiminen muuttaisi pallaksella kävijöiden luonnetta mutta minusta siinä ei ole mitään pahaa jos pallaksellekin hyväksytään esimerkiksi lapsiperheiden paremmat tutustumismahdollisuudet kansallispuistoon että myöskään pallas yllästunturin kansallispuisto ei ole tarkoitettu vain kokeneille eränkävijöille vaan että myös pienten lasten kanssa pystyisi siihen helposti tutustumaan

siellä perusteluissa on selvästi esitetty se että ympäristövaikutuksista teetettiin erillinen arviointiselvitys jonka mukaan nämä vaikutukset olisivat hallittavissa olevia

lain mukainen natura arviointi edellyttää sitä että on olemassa jokin konkreettinen hanke ja sen hankkeen natura vaikutuksia voidaan arvioida

nythän lakiesityksellä ollaan vain tätä yleiskehikkoa luomassa joten me emme tiedä minkälaisena konkreettinen hanke aivan tarkasti lähtisi toteutumaan jos lähtisi

voin vain sen todeta että tämä kansallispuistojen perustarkoitus luonnonsuojelu mutta myös mahdollisuuksien tarjoaminen retkeilylle opetukselle ja tutkimukselle on haastava juttu meidän suosituimmissa kansallispuistoissamme

ääritapauksessa tietysti pitää katsoa miltä osin esimerkiksi liikkumisen rajoittamista on syytä harkita jotta näitä kielteisiä luontovaikutuksia voidaan torjua

se ei ole sidottu yksittäiseen yrittäjään nyt eikä tulevina paikkaa ja nyt vie paattiin enintään minuutin mittaisia aikoina

arvoisa puhemies

meillä on parhaillaan käynnissä neuvottelijoiden osalta se periaatteellinen vääntö erityisesti kehitysmaaryhmittymän kanssa voidaanko tällaisia mekanismeja lanseerata vai ei ja sitten vasta jos periaatteellinen ratkaisu saavutetaan katsotaan tietysti mitä ne tarkalleen ottaen ovat

suomen kehitysyhteistyössähän tämmöinen luonnontaloudellinen kestävyys on koko ajan ollut hyvin vahvasti mukana eli siinä mielessä kun täällä edustajista joku kysyi onko se huomioitu se on huomioitu

pitää tietysti muistaa se että varsinkin ilmastonmuutokseen sopeutuminen on käytännössä hyvin lähellä perinteistä kehitysyhteistyötä monissa maissa

tietysti yhdysvalloilla on omia kotimaisia haasteitaan tässä mutta toivomme todellakin että siellä on mahdollisuuksia samalla tavalla kuin kaikilla muillakin lisäjoustoihin sopimuksen saavuttamiseksi

lopuksi arvoisa puhemies vain se kommentti tähän ilmastotieteelliseen puoleen että ilmastotieteessä on aina todettukin ettei ilmastonmuutoskaan etene lineaarisesti

ei se ikään kuin vuosittain etene pikkuhiljaa vaan tapahtuu suurempia muutoksia ja sitten voi tulla suvantovaihe ja sitten tapahtuu taas jokin kynnysasia

tietysti avainasemassa on se minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä tehdään koska niin kuin hyvin tiedetään pelkästään asiapapereilla ei sisävesien eikä meren tilaa paranneta vaan konkreettisilla toimenpiteillä

avainasia on tietysti se että näissä ei luoda päällekkäisiä järjestelmiä vaan että nämä ovat toinen toisiaan tukevia ja että myöskin tällä lainsäädännöllä vahvistetaan sitä koordinaatiota ja yhteistoimintaa joka eri puolilla on

minäkin kaipaisin pääministeriltä hieman enemmän sen avaamista mitä te oikein tarkoitatte sillä kun olette ilmoittautunut niin vahvasti syventyvän yhdentyvän euroopan rakennusmieheksi

hyväksyttekö te sen että yhdessä vastataan veloista

arvoisa puhemies

mutta suomen pitää olla näissä talkoissa väkevästi heti tässä starttivaiheessa mukana koska me emme saa kehitysmaita emmekä kehittyneitä kehitysmaita näihin talkoisiin mukaan jolleivät tällaiset suomen kaltaiset teollisuusmaat näytä tässä ensin esimerkkiä

se on aivan päiväunta ajatella että puhtaalta pöydältä päästäisiin liikkeelle

me emme viimeksi viime keväänä moskovan ministerikokouksessa olleet täysin tyytyväisiä siihen miten läpinäkyviä nämä kansalliset toimenpidekokonaisuudet olivat mutta noin yleisesti ottaen voi kyllä sanoa että rantavaltiot ovat kohtuullisen hyvin sitoutuneita mutta tietysti meidän täytyy toimenpiteitä pystyä vielä tehostamaan jotta tuo yhdessä sovittu tavoite itämeren hyvästä tilasta tällä vuosikymmenellä voisi toteutua

emmekä me pääse yli emmekä ympäri siitä tosiasiasta että per capita siis asukasta kohti mitattuna päästöt suomessa ovat kansainvälisesti katsottuna erittäin korkeat

kenialaiset pojat torkkuihin jää

keskustelu on siis näillä eväillä

meillä on täysi valmius korjata näitä tavoitteita ja korjata toimenpiteitä jos ja kun kansainvälinen ilmastosopimus syntyy ja eulle tulee sieltä tiukempi ja voita ja vielä minuutti velvoite

hallitusohjelman mukaisesti ympäristöhallinnossa ja yhteistyössä metsähallituksen kanssa on selvitetty kahden kansallispuiston perustamisedellytykset selkämeren ja sipoonkorven kansallispuistojen osalta

nyt olemme sitten siinä uskoakseni aika laajasti ajatellen iloisessa tilanteessa että selkämeren kansallispuiston perustamista koskeva lakiesitys on ollut täällä eduskunnassa jo pidemmän aikaa käsittelyssä ja käsittelyyn tulee nyt sitten hallituksen esitys sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta

tietenkin on tunnettua että myös tässä salissa ja ylipäätään pääkaupunkiseudulla ja uudellamaalla on ollut väkevää tahtoa jo pidemmän aikaa siitä että sipoonkorven luontoarvoiltaan tärkeälle alueelle perustettaisiin kansallispuisto

toki samalla kun on korostettava tuon alueen arvokkuutta on todettava myöskin se että tämän hallituksen esityksen mukaisessa muodossa perustettaessa tämä kansallispuisto olisi ja on vielä pinta alaltaan kohtuullisen pieni ja ennen kaikkea se olisi vielä aika pirstaleinen

sen vuoksi olennainen osa tätä esitystä ovat myöskin suuntaviivat laajentaa tuota kansallispuistoa koska pelkästään tämänhetkisessä muodossaan se ei vielä kaikilta osin vastaa luonnonsuojelulliseen tarpeeseen vaan siinä on tarpeen sitä selkeästi laajentaa

tältä osin erityistä mielenkiintoa ja se on sinne esityksen perusteluihinkin kirjattu on varsinkin helsingin kaupungin omistuksessa olevilla tähän nyt perustettavaan kansallispuistoon voisi sanoa elimellisesti liittyvillä alueilla jotka siis täydentäisivät ja yhtenäistäisivät tätä kansallispuistokiinteistöä

tavoitteena on että kansallispuiston perustamisen tai päätösten jälkeen mahdollisimman pian valtiovalta voi käydä helsingin kaupungin kanssa neuvotteluja mahdollisista maanvaihdoista sipoonkorven osalta

tietenkin kansallispuiston osaksi voidaan myös hankkia maa alueita täydentämään ja yhtenäistämään tätä pirstaleista kokonaisuutta ja myöskin alueen suojelua voidaan vahvistaa myös yksityisessä omistuksessa olevien maiden perustamisella yksityisiksi suojelualueiksi mutta niitä ei sitten siinä tapauksessa liitettäisi kansallispuistoon

sipoonkorven erikoisuus on ilman muuta se että se sijaitsee maantieteellisesti tällä alueella jossa jo tällä hetkellä asuu merkittävä osa suomalaisista elikkä se on aika ison asujaimiston vaikutuspiirissä

tietysti oman vivahteensa kansallispuistolle antaa myös se että se sijaitsee alueella jonka erilaiset maankäyttöpaineet ja tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmat ovat hyvin moninaiset

sen vuoksi tämän kansallispuiston lisäksi on esimerkiksi kansallispuistosta merelle ulottuvien ekologisten käytävien turvaamiseksi mahdollisen uuden asutuksen päivittäisen virkistyskäytön turvaamiseksi ja muutoinkin suojelutavoitteiden ja muiden maankäyttötavoitteiden yhteensovittamiseksi äärimmäisen tärkeä painoarvo nyt etenevällä usean kunnan yhteisellä kaavoituksella joka tuota aluetta koskee

ja tietenkin jos toimenpiteisiin on tartuttu myöhään tämä vika koskee kyllä meitä nyt tämän pöydän molemmilla puolilla niin kuin totesin tuossa alkuperäisessä vastauspuheenvuorossani

eivät välikysyjätkään ole tehneet vuosien varrella yhtä ainutta lakialoitetta eivät toimenpidealoitetta eivätkä juuri muutakaan tämän asian tiimoilta

eli jos tänne korokkeelle syytetään että herätään myöhään niin voi kyllä tietenkin kysyä onko jossakin muuallakin herätyskello jäänyt pirisemättä

jos ja kun eduskunta tämän lakiesityksen hyväksyy silloin tulemme tällä kaudella perustaneeksi kaksi uutta kansallispuistoa ja se mielestäni osoittaa ja tuo hyvin konkreettisesti esille myöskin sen että suomessa ja hallituksella on tarkoituksena ja vahvana tahtotilana ollut myös vahvistaa perinteistä luonnonsuojelua sekä kansallispuistojen perustamisen että monenlaisen muun suojelutoiminnan esimerkiksi etelä suomen metsiensuojeluohjelman edesauttamisen kautta

mutta siis korostan sitä että me olemme pyrkineet antamaan oikeaa informaatiota ja olemme julkaisseet sitä monta eri kanavaa käyttäen mutta se ei ole mennyt perille ja se ongelma on juuri siinä että kun kysymys on kiinteistökohtaisesta ratkaisusta niin me emme yksinkertaisesti pysty sanomaan että tehkää kaikki nyt näin niin homma on kunnossa koska se riippuu niistä omista olosuhteista

osuuskuntapohjaisia ratkaisuja on

niitä tuetaan ja niihin pyritään muutoinkin kannustamaan erityisesti silloin kun ne kiinteistöt ja talot ovat niin lähellä toisiaan että tämmöinen yhteissysteemi on järkevä

kyllä tässäkin keskustelussa ne ovat saaneet vähän niin kuin ansiotaan suuremman roolin koska se ei ole ratkaisu joka valtaosalle kiinteistöistä tulisi vaan on kosolti muita ratkaisuja

tämä ce standarditestaus ei itsessään vielä leimana riitä siihen että nyt asetuksen vaatimukset ovat kunnossa koska esimerkiksi testauskuormitus voi vaihdella riippuen siitä millaisella kuormituksella tilaaja haluaa sitä testauttaa

mutta korostan vielä kerran että testausraportti kun se on asiantuntevan suunnittelijan käsissä kertoo että kun minulla on tämmöinen kiinteistö ja tämmöiset ovat näitten pömpeleitten testausraportit niin silloin pystyy jo aika hyvin tietämään minkä tyyppinen laitteisto sinne sopii

siksi pitää kannustaa ja yrittää saada markkinoillekin sitä informaatiota että jos tarvitsee pienpuhdistamon niin ei kannata ostaa muuta kuin testattu pienpuhdistamo ja että suunnittelija on katsonut niitä raportteja

ensinnäkin pieniltä tehottomilta putsareilta saadaan siirtoviemäreillä isommille tehokkaammille putsareille eli siinä on tämmöinen selvä ympäristönäkökulma ja useissa tapauksissa sieltä matkan varrelta pystytään sitten aika paljon liittymään näihin

ympäristönsuojelulainsäädäntö sisältää omat menettelynsä sanktiojärjestelmänsä sille jos ympäristönsuojelulain määräyksiä ei noudateta

mutta ei tämä minusta ole ensisijaisesti tämmöinen seriffi asia tämä toteuttaminen vaan se on nimenomaan niin että oikealla neuvonnalla tuetaan maaseudun asukkaita siinä että he osaavat oikealla tavalla tehdä juuri sen mikä on heidän omassakin intressissään eli huolehtia omista tiluksistaan paitsi itselle myös tuleville sukupolville

me pyrimme tällä neuvonnalla nimenomaan saamaan sen tilan että pelkästään markkinavetoinen informaatio ei jylläisi ja sitten tietysti kuntiakin kannustetaan aktiivisuuteen että nekin olisivat kiinteistöihin päin yhteydessä ja sillä tavallakin yhteydenottoja tulisi muualtakin kuin vain markkinavetoisesti

kohtuullisuus on nimenomaan näiden joustopykälien ydinasia ja ikäkysymys on tullut sitä kautta vastaan että ei ole pidetty kohtuullisena että ikäihmiset joutuvat näiden säädösten takia muuttamaan omista kodeistaan maaseudulta ja siksi nimenomaan jos heidän jäljiltään kiinteistö on jäämässä tyhjilleen on ehkä perusteltua että tämmöistä isoa investointia ei tehdä

me emme ympäristöministeriössä lähteneet siitä liikkeelle että me lunastaisimme vuokraoikeuden pois lunastaisimme sen hotellin pois ja ottaisimme sen hotellin pois koska minusta tietyllä tavalla voidaan pitää perusteltuna että kun kansallispuistot ovat erilaisia niin meillä on kaksi puistoa jotka on perustettu hotelli sisässään ja se hotelli siellä sisässä olkoon osa sitä puistoa

valiokunnassa me kävimme tästä keskustelua eikä se ole mikään paha asia sanoa se ääneen että jotta joku laittaa siihen investointieurot kiinni sillä pitää olla myös taloudellisen järkevän toiminnan mahdollisuudet

en usko että hän on tarkoittanut enkä missään tapauksessa itse ajattele niin että yksikään ympäristöhallinnon virkamies tarkoitushakuisesti johtaisi poliittista päätöksentekijää harhaan

tämä lakiesityshän ei millään tavalla rajoita estä kiellä torju vaan päinvastoin kannustaa siihen että jos jollakulla on kiinnostusta niin puiston ulkopuolella siellä missä kaavan ja muiden määräysten salliessa se on mahdollista voi rakentaa lisää matkailukapasiteettia

lopuksi hyvät kollegat arvoisa puhemies

minä olen aivan varma että kun tässä siirtymäaikaa lisätään ja on kaikessa rauhassa mahdollisuus tehdä tätä asiaa niin erittäin monilla kiinteistöillä tullaan huomaamaan että okei meillä tarvitaan parannustoimenpiteitä mutta ne eivät ole niin kauhea asia

tämähän on poliittinen prosessi josta poliittiset päätöksentekijät kansanedustajat tekevät päätöksen voiko tässä tapauksessa tällä tavalla menetellä

totta kai me nyt ajattelemme ettei tarvitse ensi vuosikymmenellä ruveta mitään pömpeleitä ylös kaivelemaan sieltä vaan että pitkäjänteisesti kestävällä tavalla toteutetaan ja sillä tavalla voidaan turvata puhtaat juomavedet puhtaat uimavedet ja hyvä lähiympäristön tila tuleville polville

hallitus on lakiesityksen perusteluissa ja hyväksyessään esityksen lausumassaan todennut että tämä ei avaa rakentamista kansallispuiston muissa osissa eikä muissa kansallispuistoissa

minä olen ilmoittanut yksikantaan että ei tule että tässä kohtaa on poikkeus ja kolin nyppylällä on toinen poikkeus ja että mitään muita poikkeuksia ei ole

metsähallitus ei rahoita talousmetsien toiminnalla näitä luonnonsuojelualueita tämä ed

tämä tapaus mihin viittasitte on äärimmäisen huolestuttava sinällään mutta ei siellä yhtään pölliä ole näiden kansallispuistoinvestointien takia tehty

kanervan puheenvuorosta ja totean että olen käynyt kalastajien kanssa keskustelemassa niin saaristomeren vakka suomen kuin satakunnankin alueella että siinä mielessä on tätä kuulemista harjoitettu

natura arviointihan tehdään asemakaavoituksen yhteydessä koska kun sitä mietittiin sitä arviointia myös tarkennettiin tämän lakiesityksen valmistelun aikana mutta todettiin että kun ei tiedetä millaisena tämä ehkä sitten lähtee toteutumaan sehän voi olla pienempikin kuin lakiesitys mahdollistaa niin natura arviointi kuuluisi siihen vaiheeseen

kansallispuistohan on tämmöinen selkeärajainen luonnon suojelemiseksi ja tutkimus ja virkistyskäyttöä varten perustettava ikään kuin luonnonsuojelualueitten kruununjalokivi

nyt siellä varsinais suomessa varsinkin ja nyt toivon että edustajat myöskin kuuntelevat kun ne ovat jo natura alueita niin natura alueellahan on se vaikutus että erilaisten toimintojen vaikutus natura luonnonarvoihin pitää arvioida myös natura alueen ulkopuolelta

sitten lopuksi arvoisa puhemies monet vastustajat ja tietysti myös kannattajat ovat tässäkin keskustelussa tuoneet esille syvän kiintymyksensä pallaksen alueeseen

trooppinen metsäkato ja erityisesti sen torjunta on yksi keskeisimmistä konkreettisista asioista kansainvälisessä ilmastopolitiikassa juuri nyt

tietysti näissä mittavien metsävarojen maissa on maankäytön muutokselle muitakin paineita kuin uusiutuvan energian tuotanto mutta se on yksi niistä

kansallispuiston nämä rauhoitussäännökset koskevat kansallispuiston sisäistä aluetta ja tämä on yksi asia minkä takia minun on vaikea ymmärtää näitä pelkoja

tietysti suomi tekee töitä sen eteen että kansainvälisellä tasolla löydettäisiin ratkaisut ja pystyttäisiin lanseeraamaan mekanismi siihen että trooppinen metsäkato pystyttäisiin pysäyttämään koska sen merkitys globaalisti kasvihuonekaasujen päästöjen aiheuttajana on noin viidenneksen luokkaa

mutta minä toivon että ette sellaista tunnetta löytäisi itsestänne että jos minä olen siellä jostakin lähtien käynyt niin se kuuluu vain minulle

ne ovat jo naturan kautta suojelun piirissä ja siinä mielessä luonnonsuojelulliselta kannalta tämä kansallispuisto tuo ennen kaikkea sen lisäarvon että siitä tulee selkeärajainen pohjois eteläsuunnassa jos se on pitkä niin siitä tulee myös monipuolinen

kansallispuistojen virkistyskäyttötavoite kuuluu kaikille kansalaisille yhtäläisesti ja yksi asia mitä tällä lakiesityksellä voidaan parantaa on muun muassa lapsiperheiden mahdollisuus tutustua tuohon ainutlaatuiseen paikkaan